meillä ei ole tapahtunut viime aikoina muutoksia ja se houkuttelee siihen että siirtohinnoittelulla ja muilla keinoilla voidaan pyrkiä siirtämään tulosta näytettäväksi muissa maissa ja sitä kautta pyrkiä välttämään suomessa tapahtuvaa verotusta

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies olennaista on se että äänestäjällä on oltava tieto vaalirahoituksesta ja siitä aiheuttaako se sidonnaisuuksia

tältä osin täytyy sanoa että valtiovarainvaliokunta on joutunut pyytämään vielä lisäselvityksiä finavialta ja täytyy sanoa että ne suunnitelmat joita finavialla tällä hetkellä on ovat vielä varsin avoimia

toinen keskeinen elementti hallituksen jatkoelämässä tulee olemaan valtion velkasuhteen taittaminen suhteessa bruttokansantuotteeseen selkeään laskuun

valtiovarainvaliokunta kiinnittää mietinnössään erityisesti huomiota kahteen asiaan joista toinen on liikenneverkko ja nimenomaan tämän jämsämänttä tien perusparantaminen

on tietysti tämä presidentti niinistön uudenvuodenpuhe ja siihen liittyen myöskin tämä palkanalennus mutta myöskin edustaja ben zyskowiczin eduskunnan puhemiehenä tämän parlamenttikauden avajaisissa käyttämä puheenvuoro jossa hän penäsi vahvasti vastuullisuutta

hallituksen esitysten osalta viimekätinen ratkaisuvalta jäi valtioneuvostolle eli valtioneuvosto kykenee aina antamaan oman kantansa mukaiset hallituksen esitykset eduskunnalle

meidän pitäisi kyllä niitä sääntöjä pyrkiä helpottamaan sillä tavalla että jos suomessa on työpaikka niin ilman sen suurempaa tarveharkintaa henkilö voisi tulla tekemään suomeen työtä varsinkin jos on tietoteknisistä aloista kysymys

myöskin on syytä varmasti miettiä sitä pitäisikö tehdä samalla tavalla kuin joissakin maissa on tehty että annettaisiin tiettyä anteeksiantoa siinä tilanteessa jos varoja kotiutetaan eikä niistä ole aikaisemmin maksettu veroja

täytyy sanoa että jos pitäisi tätä järjestelmää selvittää niin se ei kyllä kovin helposti onnistu peruskoulussa eikä myöskään välttämättä tässä salissa

kuitenkin valiokunta toteaa myöskin että näissä tilanteissa saattaisi olla tarkoituksenmukaista jotta pidetään huolta siitä että pankkisektori toimii tehokkaasti ja asianmukaisesti ja jotta kilpailua ei vääristetä että myöskin jos meillä on huono pankki pyritään etsimään sellainen konserni jolla on riittävä vakavaraisuus ja johon tuo huono pankki voitaisiin liittää ja tällöin pitämään huolta siitä että itse rahoitussektori kantaa vastuun näistä pankkien ongelmista

se on jopa suositeltavaa se on osallistumista demokratiaan mutta jos annetaan suurempia summia se voi aiheuttaa sidonnaisuuksia ja sillä voi olla edustajan äänestyskäyttäytymiseen toimintaan merkitystä

on selvää että kilpailu lentoasemien välillä kiristyy ja meidän pitää pyrkiä pitämään huolta siitä että helsinki säilyy eurooppalaisena gatewaynä aasian suuntaan ja tietysti se merkitsee sitä että vaihto ja kääntymisaikojen pitää olla kentällä nopeita ja matkustajapalvelujen pitää olla laadukkaita

pakettiautot halutaan asettaa samaan asemaan henkilöautojen kanssa samaa veroprosenttia tältä osin käytetään

on tärkeätä että hallitus kiinnittää erityisen suurta huomiota tähän kehysriihessä ja todella tekee sellaiset päätökset joilla pidetään huolta siitä että hallituksen talouspolitiikan uskottavuus säilyy ja tarvittaessa tasapainottamistoimenpiteillä pitää huolta siitä että tuo velkasuhteen kääntäminen laskuun todellakin toteutuu

täytyy sanoa että mitä elvyttämiskeskusteluun tulee niin luin suuresti arvostamani ja suuriin linjoihin keskittyneen valtiovarainministeri presidentti mauno koiviston haastattelun kansantaloudellisesta aikakauskirjasta

valiokunta kaiken kaikkiaan pitää hyvänä että perusväylänpidon rahoitusta voidaan lisätä kesken vuotta valtiontalouden tiukasta tilanteesta huolimatta ja toivoo että jatkossa tätä instrumenttia myös kenties jo voitaisiin käyttää

kun perustuslakivaliokunta on joutunut suorittamaan arviota tästä vanhasen tapauksesta olemme edenneet selkeällä tavalla perustuslain mukaisesti siten että meillä on ollut nelivaiheinen arviointi

siksi on tärkeätä että tiedetään että tällaista sidonnaisuutta mahdollisesti on ja jotta estettäisiin se että todella pyritään hankkimaan voimakasta sidonnaisuutta asetetaan enimmäisrajat tässä suhteessa näille avustuksille

tähän ongelmaan perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt jo runsaan kymmenen vuoden ajan huomiota että asialle täytyy tehdä jotakin jotta suhteellisuusperiaate toteutuu suomessa ja vaalit olisivat mahdollisimman demokraattiset

nämä kannustimet ovat toimineet joissakin maissa varsin hyvin ja luulen että yhdistettynä tähän parempaan tietojensaantiin ja valvontaan tällainen menetelmä saattaisi olla yksi hyvä tapa purkaa kaikki ne verkostot joita kenties vuosien varrella on syntynyt joilla pyritään suomalaisia veroja välttämään

se hidastaa vaalituloksen valmistumista ja se saattaa olla myöskin pitkällä tähtäimellä jos kansalaiset eivät ymmärrä järjestelmän toimintaa ongelmallinen järjestelmän legitimiteetin kannalta

silloinkin hän lähti siitä hän sanoi siinä kirjoituksessaan että ei pidä ryhtyä elvyttäviin toimenpiteisiin liian aikaisin eli silloin jos ne resurssit käytetään liian aikaisessa vaiheessa ne on käytetty tilanteessa jossa ne olisi käytetty hukkaan vaan ne pitää käyttää tilanteessa jossa on selvästi mahdollisuuksia kasvuun eli oikeassa vaiheessa

joten tästä syystä se ei vähennä valtion verotuloja missä tietysti tänä päivänä täytyy olla erittäin tarkkana että valtion verotulot eivät vähene vaan pyritään pitämään budjetin tasapainottamisesta huolta

ensinnäkin tärkein kysymys on se oliko vanhanen esteellinen toimiessaan pääministerinä ja tehdessään päätöstä näistä raha automaattiyhdistyksen avustuksista

lievemmät vaatimukset tulevat kysymykseen myöskin silloin jos kyseessä on humanitäärisen suojelun perusteella suomessa asuva henkilö jolla on pakolaisasema

toinen kysymys johonka erityisesti kiinnitettiin huomiota oli kysymys sisäasiainministeriölle ja se koski nimenomaan jokelan koulusurmien johdosta aselupakäytäntöjen yhtenäistämistä

sillä saadaan jotakin aikaiseksi mutta sillä ei ratkaista suomen talouden ongelmia

tarkoitus on että nyt myönnetään valtuutta jotta voitaisiin tehdä pitkäaikaisia palvelusopimuksia ja tietysti kun ne ovat edullisempia kuin lyhytaikaiset palvelusopimukset valiokunta voimakkaasti puoltaa sitä että pyritään kaikessa tämän tyyppisessä palvelunvuokraustoiminnassa siihen että suomessa olisi mahdollisimman pitkäaikaisia ja tällä tavalla saataisiin kokonaissäästöjä

tärkeätä kuitenkin talouspolitiikassa on se että aina pyritään tekemään riittävän oikea aikaisesti riittävän merkittävät päätökset jotta vältyttäisiin siltä että jatkuvasti ollaan kierteessä jossa yhden päätöksen jälkeen joudutaan tekemään uusia päätöksiä ja sen jälkeen uusia lisäsäästöpäätöksiä koska tietysti se vaikuttaa taloudelliseen mielialaan olennaisesti ja voi vaikuttaa siten että syntyy negatiivinen kierre kun oikeastaan talouspolitiikassa pitäisi pyrkiä siihen että tehdään riittävän reilut ratkaisut yhdellä kertaa minkä jälkeen voidaan todeta että tasapainottamistoimenpiteet on tehty ja tämän jälkeen talouspolitiikassa voidaan katsoa positiivisesti eteenpäin

edellinen hallitus antoi hallituksen esityksen jossa ehdotettiin äärimmäisen sekavaa ja vaikeasti hallittavaa järjestelmää eduskunnalle

toisaalta on pidettävä myöskin huolta siitä että yksityisyyden suoja on erittäin tärkeä eli pitää voida myöskin avustaa poliittista toimintaa pienillä avustuksilla niin että ei tule kytketyksi tiettyyn ehdokkaaseen

eli pitää tuoda esille se millä tavalla katsotaan että asianomainen on tehtävää hoitaessaan menetellyt lain vastaisesti tai jättänyt täyttämättä velvollisuutensa ja miksi on aihetta epäillä että näin on tapahtunut

edustaja saloselle sanoisin myöskin kyllä sen että kun meillä on autot pääomana niin kyllä niitä autoja pitäisi pyrkiä myöskin käyttämään mahdollisimman pitkään että pääoma tulee tehokkaasti käytetyksi

tietysti se merkitsee sitä että osa pankeista poistuisi markkinoilta mutta se on tietysti järjestelmän kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista silloin jos pankit eivät kykene kantamaan omaa vastuutaan

kaiken kaikkiaan tämä merkitsee sitä että on saatava ratkaisuja jotka puuttuvat talouden rakenteisiin ja näitä ratkaisuja voidaan etsiä nimenomaan työn tarjonnan lisäämisestä mutta myöskin työn tuottavuuden parantamisesta ja myöskin siitä että hyvinvointipalvelujen tuottamista selkeästi tehostetaan

täytyy sanoa että kun siinä pyrittiin mahdollisimman suureen objektiivisuuteen suhteellisuuden suhteen se toteutti suhteellisuusperiaatetta erittäin hyvin mutta sen vaikeaselkoisuuden takia ja kun ei välttämättä tiennyt mistä viimeiset paikat tulevat valituiksi voidaan sanoa että läpinäkyvyys ja selkeys vaalijärjestelmästä olisivat selvästi hävinneet

jyrki kataisen hallituksen keskeisiä tavoitteita ja siihen kohdistuu paljon työkaluja on harmaan talouden kitkeminen torjuminen

tämän tarkoituksena on tietysti pitää huolta siitä että ei synny niin voimakkaita sidonnaisuuksia että suurilla tukisummilla voitaisiin ohjata kansanedustajaa tai muuta valittua edustajaa ja hänen toimintaansa

miksi tuota äänikynnystä esitetään

onkin tärkeätä että valtiovarainvaliokunta seuraa jatkossa näitten finavian suunnitelmien kehittymistä ja seuraa millä tavalla tuo kentän kilpailukyky kyetään jatkossa kaiken kaikkiaan säilyttämään

se että teemme verosopimuksia on erittäin tärkeä osa tätä työtä

kyllähän kanteluissa pitää olla jonkinlaisia perusteita miksi kantelu tehdään ainakin kertomalla suhteellisen tarkkaan mitä on tapahtunut ja nähdäkseni myös jonkinlainen vaatimus siitä mihin pitää ryhtyä

nyt melkein viikoittain tulee jo euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta langettavia tuomioita suomelle siitä että oikeudenkäynnit ovat kestäneet liian pitkään viimeksi tällä viikolla

mitä tulee erikoisvaliokuntien lausuntoon tältä osin on syytä todeta että perustuslakivaliokunta ei käsitellyt niitä yksityiskohtaisesti vaan luottaa jokaisen valiokunnan erityisasiantuntemukseen vastuuministeriönsä osalta ja lähtee siitä että valtioneuvosto ottaa jokaisen erityisvaliokunnan lausunnot tältä osin asianmukaisesti huomioon

me emme voi päättää siitä verotasosta mikä seychelleillä on mutta me voimme pitää huolta siitä että se tulo joka syntyy yrityksille tai yksityishenkilöille suomessa verotetaan täällä eikä jossakin muualla

nyt pitää todeta se että euroopan keskuspankkihan on ostanut varsin runsaasti kriisimaiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta ja on jo käyty keskustelua siitä onko tämä euroopan keskuspankin tehtävä

tärkeätä on myöskin että todetaan se että ministerin osalta jotta häntä voidaan syyttää valtakunnanoikeudessa teon täytyy edellyttää vähintään törkeätä tuottamusta

uskon että näillä rahamääräisillä rajoituksilla on merkittävä vaikutus siihen että rahoittajia on useita ja yhdenkään rahoittajan merkitys ei todellakaan ole sellainen että sillä olisi vaikutusta edustajan toimintaan

euroopassa on hieman erilaisia käsityksiä tästä avoimuudesta ja tosiaan meillä pohjoismaissa on lähtökohtana ollut se ja erityisesti ruotsi suomessa että kaikki asiakirjat ovat avoimia ja sitten jos niissä halutaan poikkeuksia siitä säädetään erikseen kun monessa muussa maassa lähtökohta on se että oikeastaan mitkään asiakirjat eivät ole avoimia jos ei niitä erikseen säädetä avoimiksi

arvoisa puhemies

haluan korostaa sitä mikä on äärimmäisen tärkeätä että talouspolitiikassa ollaan nyt johdonmukaisia ja se merkitsee sitä että hallituksen tavoitteenahan on nyt tehdä rakennemuutoksia ja tehdä välttämättömiä pitkän tähtäimen säästötoimenpiteitä

voidaan todeta että hallitusohjelmassahan sovittiin erilaisten hankauksien jälkeen siitä että pyritään lähtemään kuitenkin liikkeelle perinteisestä vaalijärjestelmästä

valiokunnassa todettiin että oikeastaan lehti ilmoittelu tänä päivänä on kolme neljä viikkoa ennen vaaleja ja aika sinänsä voisi olla lyhyempikin koska varsinaiset kampanjat todellakin kestävät tuon yhdestä ehkä kahteen kuukauteen

suomessa merkittävää on se että meillä ensimmäistä kertaa historiassa perustuslakiin asetettaisiin määräys siitä että vaaleissa on äänikynnys ja vain sen äänikynnyksen ylittävät puolueet pääsevät eduskuntaan

tämä politiikka olisi merkinnyt sitä että olisi jouduttu tekemään ensi vuoden budjettiin erittäin voimakkaita leikkauksia ja onkin tarkoituksenmukaista tässä tilanteessa että tuota näkymää tasapainottamiseen lykätään parilla vuodella eteenpäin

minä luulen että jos todella on ongelma se että tulee sellaisia kanteluja jotka katsotaan että on pakko kanteluna käsitellä näiden pykälien mukaan niin siinä kyllä valiokunta suosittelee että voisi tulkintaa jonkun verran lieventää

täytyy sanoa että on tietysti hyvä että tehdään jotakin että annetaan automaattisesti korvaus mutta on paljon parempi että puututaan ilmiön sijasta syihin ja vahvistetaan oikeudenkäyntiresursseja siten että voidaan nopeammin käsitellä

ensimmäinen edellyttää että hallitus jatkaa toimia joilla julkiset menot saadaan kestävästi rahoitettavissa olevalle tasolle ja vauhdittaa rakennepoliittisia toimia

kuitenkin vaikka olen jonkin verran synkistellyt tässä yhteydessä pitää muistaa se että jos me katsomme suomen kilpailukykyä niin suomen kilpailukyky on kuitenkin kärkiryhmässä vaikka se on jonkin verran pudonnut ja jos me katsomme muita menestyksen mittareita niin suomi on kuitenkin useissa menestyksen mittareissa maailman kymmenen parhaan maan joukossa

toinen tärkeä elementti on avoimuus tässä lainsäädännössä

on sinänsä hyvä että pyritään koordinoimaan ja tehostamaan valtion tietohallintoa ja että koko valtionyhtiökonserni otetaan tähän keskittämiseen mukaan

kuitenkin on syytä todeta että tarkastusvaliokunta on lausunnossaan antanut varsin seikkaperäisen ja kriittisen selvityksen lausumamenettelyn ja kertomusmenettelyn yleisestä toimivuudesta

ne ovat kilpailukyky venäjä ja arktiset alueet kuntatalous ja nuorisotakuu joilta osin on erityisesti haluttu painottaa näitten seikkojen merkitystä

lähdetään siitä liikkeelle että vähennetään vaalipiirien lukumäärää niin että yhdistetään pienempiä vaalipiirejä ja mahdollisesti voidaan myöskin jakaa kaikkein suurimpia

tässä suhteessa olisi erittäin olennaista se että hallitus johdonmukaisesti toteuttaisi tuota politiikkaa eikä tekisi sellaisia ehdotuksia jotka poikkeavat tästä yleislinjasta

joka kerta kun saamme uusia ennusteita niissä sekä euroopan euroalueen että suomen talouskehitys on arvioitu synkemmässä sävyssä

toisaalta haluttiin että tässä vaiheessa kerätään kokemuksia ja katsotaan miltä ajalta näitä kustannuksia tosiasiassa aiheutuu ja pyritään pitämään huolta siitä että aika on kuitenkin joka tapauksessa riittävän pitkä

pankin perustehtävä on rahapolitiikka ja silloin jos mennään finanssipolitiikan puolelle on tarkoituksenmukaista että siitä vastuun kantavat jäsenmaat

mehän olemme käyneet euroopan unionissa kovaa taistelua avoimuusasetuksen osalta ja silloin kun olin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja mehän teimme tämmöisiä ristiretkiäkin euroopan parlamenttiin

eli säästölinjaa pitää edelleen jatkaa mutta myöskin pitää pyrkiä pitämään huolta siitä että nuo rakennepoliittiset toimet jotka sinänsä ovat oikeansuuntaisia myöskin pannaan täytäntöön

mutta kuitenkin erittäin tärkeätä on se että nimenomaan tässä tilanteessa toimeenpannaan rakennepoliittinen ohjelma

mutta täytyy sanoa että omasta syystänikin täällä syntyi jossain määrin epäselvä tilanne silloin kun asiasta keskusteltiin ja nyt tuo epäselvä tilanne on kaiken kaikkiaan täsmennetty ja nyt jokaisen pitäisi tietää mikä tuo vastuu kaiken kaikkiaan on

tässä suhteessa on tärkeätä että tietojenvaihto toimii ja että viranomaiset käyttävät sitä aktiivisesti eli tämä tarkoittaa sitä että jos on epäilyjä että on pyritty kätkemään varoja jonnekin tai näyttämään tuloa jossakin muualla kuin suomessa epäoikeudenmukaisin perustein niin veroviranomaisten pitää välittömästi pyrkiä siitä kysymään

mutta kyllä tuomioistuimissa itsessäänkin on vikaa

tältä osin syytä on myöskin seurata sitten niitä muutoksia joita kenties hallitus syksyn aikana tekee nyt käsittelyssä olevaan varsinaiseen budjettiin että tuo hallituksen kokonaislinja sen kirkkaus säilyy nimenomaan johtuen siitä että meidän velkaantumisemme on tällä hetkellä kasvamassa

täytyy sanoa että tämä malli on ollut kyllä jo lipposen ykköshallituksen aikana pöydällä siitä keskusteltiin mutta hallituksessa ei vain ollut kykyä tehdä ratkaisua tämän linjauksen mukaisesti koska aina on ollut joku joka on puolustanut yhtä vaalipiiriä

kävimme todistamassa siellä kuinka hyviä nämä pohjoismaiset periaatteet ovat ja voin sanoa että kaikkein pahimmat uhkakuvat joita silloin oli on kyetty torjumaan mutta tässä suhteessa täytyy sanoa että euroopan unionissa on aika paljon haasteita vielä meillä edessä

hän toimii edelleen puolustusvoimien ylipäällikkönä on tärkeä toimihenkilö nimitysasioissa muun muassa tuomareiden nimittämisessä upseerien nimittämisessä ja presidentillä on myöskin rooli lakien vahvistamisessa

tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus

tässä suhteessa on erittäin tarkoituksenmukaista että tällä väliaikaisella vakausvälineellä on mahdollisuus myöskin näitten joukkovelkakirjojen hankkimiseen jotta voidaan pitää huolta siitä että maat jos ongelmia on voisivat säilyä luottokelpoisina rahamarkkinoilla

mielestäni kansalaisuuslaki kun tämä hallituksen esitys täällä hyväksytään perustuslakivaliokunnan korjaamassa muodossa auttaa todellakin kotiutumista suomeen ja on sillä tavalla arvokas prosessi tässä kotouttamiskehittämisessä

toinen lausuma on mietinnön toinen ponsi jossa edellytetään että hallitus toimii määrätietoisesti suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi ja tässä tarkoituksessa kohentaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä ja edistää työllistymismahdollisuuksia työvoiman liikkuvuutta ja maltillista palkkapolitiikkaa sekä tukee tutkimusta ja innovaatioita

toinen ongelma johon perustuslakivaliokunnassa kiinnitettiin huomiota oli se että ilmoitusvelvollisuuden piirissä on ehdokas ja hänen tukiryhmänsä mutta puolueiden paikallisyhdistykset rekisteröidyt yhdistykset eivät ole ilmoitusvelvollisuuden piirissä jos niiltä saa ilmoituksia